mutta on varmasti erittäin tärkeä asia mitenkä koko suomi pystytään pitämään asuttuna ja se tarkoittaa vahvaa panostamista alueiden kehittämiseen

arvoisa rouva puhemies

me hallintovaliokunnassa keskustelimme tästä asiasta kyllä hyvinkin paljon onko tämä oikeuden muuttaminen velvollisuudeksi nyt sitten miten rankka ja nimenomaan perusoikeuksiin sisältyvä

minulla on kyllä semmoinen tieto oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja on sanonut että jos sitä lisärahaa tulee niin toiminta jatkuu kajaanissa

arvoisa puhemies

minulla on enemmän kysymyksiä kuin kannanottoja tai muita mutta on selvää että yhteiskunnan kuluttama energiamäärä kasvaa vääjäämättä hyvinvoinnin lisääntyessä

valtion tuottavuusohjelma vie työpaikkoja valtionhallinnolta

kun tässä tuli nyt sitten tämä esille että tähän tulee stmltä tarkempi selvitys ja asetuksella otetaan siihen kantaa niin se jäi tälle tasolle

aluehallintouudistuksella piti olla merkittävät vaikutukset alueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi mutta toisin on käymässä

tietenkin jos kerta sitä mieltä ollaan minunkin mielestäni voidaan tämä asia lähettää perustuslakivaliokuntaan mutta haluaisin myös nostaa esille tämän minkä ed

lähtökohtana pitää olla se että ydinenergiatuotantoa ei saa rakentaa yli maan omien tarpeiden ja luoda siten ydinsähköstä vientituotetta

työsuojelupiireistä puhuvat ministeritkin vielä eduskunnassa vaikka itse ovat olleet työsuojeluorganisaation vastuualueita suurentamassa ja näin heikentämässä työsuojelun paikallista toimintaa harvaanasutuilla seuduilla

ydinenergiapäätökset ovat pitkävaikutteisia ja sekin pitää ottaa päätöksiä tehdessä huomioon että vaihtoehtoisten uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen panostetaan merkittävästi

energiatehokkuuden parantamisen uusiutuvan bioenergian ja tuulivoiman käytön lisäämisen tuleekin olla päätavoite tulevaisuuden energiapolitiikassa

hallituksen panostukset ovat olleet nyt riittämättömiä ja niinpä esimerkiksi seinäjokioulu välin rakentaminen uhkaa jäädä kesken rahoituksen riittämättömyyden takia

arvoisa puhemies

suomen ydinenergialain mukaan ydinvoimalaitoksen on oltava turvallinen eikä siitä saa aiheutua vaaraa ihmisille ympäristölle eikä omaisuudelle

olisi myös panostettava uusien raideyhteyksien rakentamiseen kaivostoimintaa tukemaan ja kehittämään parempaa henkilöliikennettä matkailua varten esimerkkinä kontiomäkikuusamo

historia on opettanut yhteiskunnalle sen ettei ydinenergia ole riskitöntä vaan ydinenergian tuottamiseen liittyy pitkävaikutteisia ympäristö ja terveysriskejä

itse ydinsähkön tuotanto on oma prosessi jonka turvallisuussuunnittelulla on pyritty varmistamaan että etenkin laitoksen polttoaineen sisältämien radioaktiivisten aiheiden leviäminen pystytään estämään kaikissa tilanteissa luotettavasti

arvoisa rouva puhemies

en voi olla myöskään ottamatta kantaa petopolitiikkaan sillä petojen hallitsematon lukumäärän kasvu estää elinkeinon harjoittamisen runsailla susi ja karhualueilla kuten esimerkiksi meillä kainuussa uhkaa käydä

porokarjan hoitaminen vaikeutuu petojen ahdistellessa poroja ja vasoja

ahdistellut porot pakkautuvat petojen pelossa ihmisasutusten piiriin turvaa hakemaan ja samalla vaikeuttavat viljelijöiden ja muiden asujien pihapiirien asumisrauhaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

seuraako kukintojen lisääntymisestä haittaa ranta asutukselle se jää tulevaisuudessa nähtäväksi

tapasin eilen juuri metsurin joka oli opiskelemassa lähihoitajaksi ja hän totesi että hän on entinen metsänhoitaja nyt hän hoitaa sitten ihmisiä

ranskalaisen energiayhtiön edfn ydinvoimalat rhone joen varrella joudutaan kesäaikaan ajamaan alas koska joen veden lämpötila nousee liikaa

vuorilta virtaava vesi lämpeni lauhdutuksen vaikutuksesta

erilaiset asumiseen liittyvät lisäinvestoinnit kuten jätevesiasetuksen vaatimukset heikentävät edelleen asumishalukkuutta ja lisäävät maaseudulta muuttoa

kysymys kuuluu kuinka käy meren matalan lahden jossa virtaama on liki olematonta jos fennovoima saa rakennusluvan pyhäjoelle

en voi myöskään olla ottamatta kantaa kajaanin yliopistokeskuksen lakkauttamiseen joka on todella merkittävä negatiivinen päätös tämän hallituksen osalta kainuulle ja kajaanille

ydinvoimahankkeiden ympäristöselvityksissä on arvioitu että ydinvoimalassa polttoaineena käytetyn väkevöitetyn uraanin hankintaketju ei kohdistu suomen alueelle

se olisi merkittävä aluepolitiikan tukijalka jonka keskustavetoinen hallitus voisi yliopistolain uudistuksen avaamisella ja sen lakkauttamisen estämisellä hoitaa

toistaiseksi on näin mutta ovatko ydinvoimaloiden asiantuntijat tässä kohdin tietämättömiä vai ainoastaan lyhytnäköisiä

onhan tiedossa jo se että talvivaaran kaivos pyrkii uraanin tuottajaksi

jään miettimään miten hallituksen maaseutupoliittinen selonteko saadaan maaseutualueella vaikuttamaan niin kuin hallitus selonteossaan olettaa

arvoisa puhemies

suhtaudun yhden ydinvoimalan rakentamiseen myönteisesti mutta kysyn miksi valtioyhtiö fortum ei saanut lupaa jos ajatus on myydä sähköä tulevaisuudessa

ajokorttilain uudistuksella on tietenkin tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta ja tähän tietenkin kaikilla on hyvä pyrkimys

mutta ensinnäkin tästä pisteytysjärjestelmästä onko se oikeudenmukainen ja miten se on tähän ajokieltojärjestelmään liittyvä

mikä olisi myytävän sähkön määrä sekin askarruttaa

tavallinen tienkäyttäjä voi mennä töihin mutta kuljettajalta tämä on ajokiellon aikana kielletty

arvoisa puhemies

hyvää siinä on

ajokorttilainsäädännön yleisperusteluissa on ehdottoman ajokiellon sijasta annettavan varoituksen antamisessa mainittu ammattikuljettajat ja syynä heille ajokiellosta aiheutuvan seuraamuksen kohtuullistaminen

viranomaisten on varmistettava että energiantuottajat voivat olla varmoja syöttötariffien toimivuudesta

myös hyvää siinä on varoitus joka ei välttämättä pala heti elikkä ei realisoidu vaan poliisilla on mahdollisuus antaa uusi varoitus jos vuoden sisällä edellisen varoituksen saannista syyllistyy vähäiseen rikkomukseen

nyt käsillä olevaa esitystä ei ole tästä huolimatta suhteutettu aluehallintouudistuksen kokonaisuuteen eikä varsinkaan paras hankkeeseen tai sen nojalla annetun puitelain vaikutuksiin kuntien palvelurakenteeseen

mutta vastaavasti huonoa siinä on että jos on annettu uusi varoitus ja siitä vuoden sisällä syyllistyy mihin tahansa laissa mainittuun rangaistavaan tekoon johtaa se ajokieltoon

tässä myös jää epäselväksi miten hallituksen esityksessä toteutuu yhtäältä kuntalaisten yhdenvertainen oikeus peruspalveluihin ja toisaalta kunnallinen itsehallinto sekä selkeä vastuunjako eri toimijoiden välillä

hallituksen esitys lähtee nykyisestä ajokieltojärjestelmästä ja ajokorttiseuraamusjärjestelmä ehdotetaan pysytettäväksi perusteiltaan ja rakenteeltaan ennallaan

hallituksen esityksen mukaan päiväksi lomautetut saisivat korvausta ja olisivat paremmassa asemassa kuin ne joiden työaikaa olisi lyhennetty vastaavan verran useampana päivänä

tässä on hyvin selkeästi havaittavissa että aluehallintouudistusta ollaan viemässä pitkälti siihen suuntaan mitä kainuun hallintokokeilu tällä hetkellä on

toivon että valiokunnat ottavat tämän huomioon lausuntoa antaessaan ja etenkin perustuslakivaliokunta katsoo tätä asiaa vakavasti

jos osoittautuu että nyt uudistettavaa porrastettua ajokorttiseuraamusjärjestelmää ei pidetä riittävän toimivana ehdotetaan käynnistettäväksi selvitystyö vaihtoehtoisen järjestelmän laatimiseksi

varmaankin maakuntaliittojen osalta tulee olemaan merkittävästi uusia muutoksia jotka vaikeuttavat sitten heti vuoden alusta tämän toteuttamista toiminnallisia heikennyksiä

arvoisa puhemies

edelleen huonoa on

hallituksen esitys ei sisällä mainintaa järjestelmän kehittämiseksi pisteytysjärjestelmän suuntaan eikä aikataulua jolla muutoksia seurataan tai järjestelmää on tarkoitus kehittää

valiokunta otti myös hyvin merkittävästi esille yhteistoiminta alueiden toiminnallisen yhteistyön muitten yhteistoiminta alueitten kanssa

esimerkiksi kainuulla on hyvin paljon venäjä yhteistyötä ja myös infrahankkeissa ollaan merkittävästi mukana itä suomen maakuntaliittojen kanssa

ajokieltoharkintaan toistuvien rikkomusten perusteella tulevat mukaan nykyisten lisäksi henkilökohtaisten suojavälineitten käyttöä koskevat rikkomukset ja täällä on mainittukin matkapuhelimen käyttö ajoaikana sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät rikkomukset

tämän täytyy olla sitten myös mahdollista kainuun maakunnalle suuntautua myös tänne itä suomen suuntaan

arvoisa puhemies

sdp jätti vastalauseen tähän ja tähän vastalauseeseen ovat yhtyneet vasemmistoliiton ryhmä ja perussuomalaisten ryhmä

tietysti tämä on erittäin tärkeä asia koska vaarallisilla aineilla on tietyt omat ohjeet ja yleensä lähettäjä ja kuljettaja ovat sertifioituja ja heitä koskevat samat sertifikaattiin liittyvät vaatimukset

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

silloin kun kainuun hallintokokeilua valmisteltiin niin siinähän oli vetäjänä juhani perttunen ja hänen esityksestään silloin yliopistokeskukselle myönnettiin miljoona euroa nimenomaan tähän kainuun kehittämiseen

tuulivoiman käyttöönotto uusiutuvana energiana on siis vahvassa kasvussa mikä on suomen mahdollisuus ja asema kansainvälisessä kilpailussa

uutta lt ajokorttiluokkaa on perusteltu muun muassa sillä että c luokan ajokorttivaatimus tuo mukanaan ammattipätevyysvaatimuksen maatalousajossa joka on elinkeinotoimintaa ja maatalousajoa varten on jo oma traktorikortti joten perustelu ontuu pahasti

elikkä kyllä tämä niin ihmeellistä on että muutaman vuoden nämä lupaukset pitävät mutta sitten ne viedään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sähköinen asiointi lisääntyy ja tässäkin mennään enemmän siihen suuntaan että toimitaan auton rekisteröinninkin osalta sähköisesti

liikenneturvallisuussyistä on välttämätöntä että ammattipätevyysvaatimus koskee kaikkia niitä jotka kuljettavat korvausta vastaan tavaroita maantiellä välineistä riippumatta

tälläkin hetkellähän on tietysti mahdollista auto poistaa sähköisesti käytöstä ja myös ottaa siihen eikä rekisterikilpiä tarvitse palauttaa mutta sitten näitten muutamien menopelien osalta on ongelmia seisontavakuutuksien osalta

täällä on nyt puhuttu lentoliikenteen päästökaupasta mutta myös raideliikenneyhteydestä ja sen kehittämisestä

mikäli liikennetraktorit asetetaan kuorma autojen kanssa eriarvoiseen asemaan helpottamalla ilman perusteita ammattiliikenteen koulutusvaatimuksia vaarannetaan kaikkien tiellä kulkijoiden liikenneturvallisuutta ja loukataan tuntuvasti samoissa kuljetustehtävissä toimivien traktorikaluston ja kuorma autokaluston välistä kilpailuneutraliteettia

nostan tässä muutamia erittäin tärkeitä asioita mitkä myös puheenjohtaja nosti esille

ruotsi on panostanut kaksi kolme kertaa enemmän nopean liikenteen yhteyksiin ja se näkyy nyt sillä puolella

meidän täytyy vahvistaa tuulivoimaosaamistamme ja luoda teollisuudelle edellytykset kasvattaa toimialaa

mielestäni valiokunnan tulisi tämä ottaa tarkkaan harkintaan ettei anneta liikennetraktoreille etulyöntiä tässä kilpailutilanteessa kuorma autoihin verrattuna

valiokunnan saaman selvityksen mukaan sähköisiin menettelyihin siirtyminen saattaa liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmiin liikennevalvonnan yhteydessä tehtävien tietokyselyjen lisääntyessä aiheuttaa alkuvaiheessa haasteita liikennevalvonnan kannalta

niin kuin aikaisemmin jo vastauspuheenvuorossa totesin niin tämä liikennetraktoreitten määrä on merkittävästi kasvanut

tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän pitää ponnistella ja luoda toimialalle vakaa investointi ilmapiiri ja tukea pitkäjänteisesti teknologian kehittämistä

on myös olemassa semmoisia tilanteita ettei ole yhteyttä ei ole verkkoa ja sekin voi tietyllä tavalla sitten heikentää saatavuutta

nyt pitäisi kerralla pistää siihen reippaasti rahaa että saataisiin tuo ratayhteys kuntoon ja nimenomaan nopeutta nostettua tuolla rataosalla myös kapasiteettia lisättäisiin sillä tavalla

sitten näitä eräitä muita kysymyksiä

asiantuntijakuulemisessahan tuli esille että rekisteritunnus pitäisi aina vaihtaa jos ajoneuvo anastetaan jotta ajoneuvoon ei myöhemmin kohdistuisi tarpeettomia pysäytyksiä liikennevalvonnan yhteydessä

tämä vaatii vahvaa julkista tukea

me sosialidemokraatit olemme valmiita tekemään kaikkemme jotta eun asettamat tavoitteet tullaan saavuttamaan

arvoisa puhemies

edelliset puhujat jo sanoivat sen oleellisen niin että minulla ei ole tähän lisättävää

puheenjohtaja nosti myös esille sen asian että valiokunta pitää erittäin hyvänä että jatkossa kaikista ajoneuvoista mukaan lukien moottoripyörät ja mopot voisi tehdä liikennekäytöstä poistamista ja liikennekäyttöön ottamista koskevan ilmoituksen sähköisesti

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä ehdotuksella ei kuitenkaan vaikuteta vakuutusyhtiöiden mahdollisuuteen tarjota edelleen esimerkiksi seisontavakuutuksia ja laissa ehdotetaan poistettavaksi myös velvollisuus rekisterikilpien palauttamiseksi

kun tuossa aikaisemmin debatissa kehuin ministeriä niin tarkoitin kehumista siihen verrattuna mikä aikaisemmin oli tämän joulukuun osalta että tässä nyt ymmärrettiin sitten se kova paine ja pohjois suomen ja ennen kaikkea harvaan asuttujen seutujen asema

no joo mutta onhan tässä paljon hyvää

siitä vanhasta sillisalaatista on päästy eroon ja tästä on saatu selkeämpi muutamalla kriteerillä mutta niin kuin täällä on aikaisemminkin todettu onhan se todellakin hankalaa tasata kun ei ole käytettävissä lisäeuroja koko valtakuntaa tasaisesti mutta sitähän tässä on varmasti hyvällä tahdolla haettu